ulkomaalaislakiin lisättäisiin säännökset sormenjälkien ottamisesta ja tallentamisesta oleskelulupakortin sirulle sekä sormenjälkien käyttötarkoituksesta ja käyttöoikeuksista

maailmalla ruuan kulutus kasvaa ja meillä olisi todella suuret edellytykset turvata kotimaisen maataloudenkin toimintaedellytykset sitä kautta ne myönteiset vaikutukset koko yhteiskuntaan mutta oikein tahtoa ei tähän näytä valitettavasti olevan

kortin tekniseen osaan tallennettuja tietoja saisivat ehdotuksen mukaan lukea vain niitä tietoja tarvitsevat viranomaiset

viranomaisilla olisi oikeus lukea tietoja unionin lainsäädännön mukaisesti ainoas taan tilanteissa joissa tämä on tarpeen oleskeluluvan aitouden toteamiseksi ja oleskeluluvan haltijan henkilöllisyyden todentamiseksi

eli jos peruslinjana sanoo niin hallituksen budjettiesitys sisältää eräitä myönteisiä asioita yritystoiminnan osalta ja eräitä yksityiskohtia sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa joita pitää kannattaa ja jotka pitää tunnustaa

biometristen tunnisteiden liittämisellä oleskelulupaan pyritään estämään oleskelulupien väärinkäytöksiä luomalla entistä luotettavampi yhteys oleskeluluvan ja sen haltijan välille

mutta sitten siellä on tämä suuri linja alueellisen eriarvoisuuden lisäämiseksi joka paistaa läpi kaikkien ministeriöitten osalta ja sitä missään tapauksessa en voi olla hyväksymässä eikä myöskään suomen keskusta

hallintovaliokunta puoltaa lakiesityksen hyväksymistä eräin muutoksin jotka perustuvat perustuslakivaliokunnan kannanottoihin

kortin käyttöönoton jälkeen oleskeluluvan hakumenettely muuttuu siten että jokaisen hakijan on henkilökohtaisesti annettava sormenjälkensä oleskelulupakorttia varten

kataisen hallituksen perussävel oli keskittymiskehitystä tukeva hallitusohjelma ja käytännön toimet mutta nyt kun lukee ja on kuullut alexander stubbin hallituksen ohjelman niin täytyy sanoa että kyllä tämä uusi hallitusohjelma menee tässä tavoitteessa vielä paljon pidemmälle ja paljon nopeammin keskittämiskehitystä yllyttäen kiihdyttäen ja suomen sisäistä rakennetta muuttaen

työ ja elinkeinoministeriön toimialalla on poikkeuksellisen suuri merkitys suomen tulevaisuuden varmistamisessa ja ennen kaikkea myönteisen taloudellisen kehityksen aikaansaamisessa

sen takia haluan jo tässä ensi sanoissa tukea ministeri pekkarista siinä että on oikein että työ ja elinkeinotoimistoilla säilytetään riittävät voimavarat tilanteessa jossa ne joutuvat ja pääsevät kanavoimaan entistä suuremman osan resursseista joilla luodaan uusia työpaikkoja ja pidetään nykyisiä työpaikkoja yllä

kun katsoo liikenneverkoston kehittämishankkeita asuntopolitiikan linjauksia ja niin edelleen niin todella vauhti tulee kiihtymään ja suomen kokonaisedun kannalta huolestuttavaan ja huonoon suuntaan

hallintovaliokunta toteaa että rekisteritietojen keskeinen käyttötarkoitus on selvittää ulkomaalaisten maassa oleskeluoikeuden täyttymisen edellytykset

jos katsotaan pohjoisen näkökulmasta niin tämä ei ole täysi yllätys kun hallituksen riveistä ei löydy yhtään ministeriä pohjois suomesta

oleellinen osa maahantulo ja maassa oleskelun edellytysten täyttymisestä liittyy siihen että ulkomaalaisen henkilöllisyys on voitava todeta hänen maahantuloonsa ja maasta lähtöönsä sekä oleskeluunsa ja työntekoonsa liittyviä asioita on voitava käsitellä ja päätöksiä niihin liittyen on voitava tehdä

se kertoo siitä että jokainen ministeri ja ministeriksi pyrkivä on katsonut vain omaa seutuaan ja yhteiskunnan kokonaisetu on jäänyt huomiotta

käy niin että miljoonalle suomalaiselle rakennettavien hankkeitten maksumiehiksi joutuvat ne yli neljä miljoonaa muuta suomalaista tasavertaista suomalaista jotka eivät pääse hyötymään näistä nyt päätetyistä investointipanoksista

nämä toimet ovat merkittävä osa sitä suomen selviytymispakettia jolla halutaan ylläpitää korkeaa työllisyyttä ja luoda myöskin uusia yritystoiminnan edellytyksiä

perustuslakivaliokunta on lausunnossaan huomauttanut että rekisteritietojen luovuttamista ulkomaille on arvioitava samoista lähtökohdista kuin kotimaassa tapahtuvaa luovuttamista

edustaja koskinen käytti jälleen hyvän puheenvuoron

olisi varmastikin järkevää katsoa tätä pelastusalueitten aluejakoa ja aikataulutusta juuri tällä tavalla osana tätä laajempaa aluehallintouudistusta mahdollisesti ja nimenomaan sairaanhoitopiirien jako on myöskin tässä aika oleellinen asia nimenomaan tuon ensihoidon osalta

hallintovaliokunta saavan selityksen mukaan ja halitov oli hallintovaliokunnan saaman selvityksen mukaan asiaa on tarkoitus selvittää kuluvana vuonna asetettavan rekisterilainsäädännön tarkistamista koskevan hankkeen yhteydessä ja tehdä sen pohjalta ulkomaalaisrekisteristä annettuun lakiin tarvittavat muutokset

esimerkiksi omistajapolitiikkaa ja omistajaohjausta käyttäen olisi voitu edellyttää että fortum tulee pyhäjoen ydinvoimahankkeen fennovoiman osakkaaksi jolloin olisi pystytty nostamaan myöskin kotimaista omistajuutta tässä hankkeessa nopeammin ja hanke olisi saatu nopeammin liikkeelle

on hyvä että nämä euroopan unionin rakennerahasto ohjelmat on saatu vihdoin toimintaan ja eräitä määrärahoja on nyt aiennettukin jotta ne monet kehittämishankkeet pääsevät johtamaan myöskin myönteisiin tuloksiin

itse pidän tärkeänä että tulevaisuudessa voitaisiin lisätä tätä maakunnan kehittämisrahaa nimenomaan sitä vapaata rahaa joka kohdentuu maakuntien liittojen kautta ja toivon että jo lähivuosien aikana tuntuvia tasokorotuksia tähän aikaansaataisiin

esityksen taloudelliset vaikutukset

hallintovaliokunta toteaa että biometristen tunnisteiden ottaminen hakijoilta tuo lupa asioiden käsittelyyn lisävaiheen sekä tarpeen hankkia asianmukaiset tekniset laitteet tunnisteiden ottamista varten

miten te näette poliisin rajavartiolaitoksen tullin ja mahdollisesti puolustusvoimienkin erilaisen rikostutkinnan yhteistyön ja yhdistämisenkin

ministerit kyllä näyttivät lupailevan ennen kokoomuksen puoluekokousta että tätä hanketta viedään eteenpäin mutta ei täällä hallitusohjelmassa ole yhtään mainintaa ja sama on kyllä tuonne sdpnkin suuntaan sanottava

biometristen tietojen käsittelyn vaatima lisäaika edellyttää sekin resurssitarpeita ja siirtyminen oleskelulupatarroista biometrisiin lupakortteihin aiheuttaa poliisihallinnossa myös koulutustarpeita

minulle kerrotun mukaan tässä olisi saavutettavissa aika paljon taloudellista säästöä ja myöskin tehostamista jos kyettäisiin näitten valtion viranomaisten kesken kokoamaan yksi toimija esimerkiksi joka hoitaisi tätä vaativaa tehtävää

suomi sai euroopan unionin pöydässä oikeastaan läpi kaikki ne keskeiset tavoitteet jotka liittyvät suomen etuun ja intressiin mikä koskee päästövähennysten laskentavuosien keskiarvoa teollisuuden ilmaisia päästöoikeuksia ja turpeen aseman varmistamista biodieselin raaka aineena

kysymys olisi merkittävästä hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksesta joka tulisi suomeen jos meillä olisi vain valmiutta lähteä tähän hankkeeseen mukaan totta kai omillakin panoksilla mutta valtavan paljon suomen etua hyödyntäen

valiokunta pitää tämän vuoksi välttämättömänä että lainmuutoksesta aiheutuvien uusien tehtävien edellyttämästä henkilöstön resurssitarpeesta huolehditaan ja että henkilöstö koulutetaan asianmukaisesti uusiin tehtäviinsä

tähän mietintöön on jätetty kaksi vastalausetta jotka varmasti esitellään täällä myöhemmin

hallitus olisi voinut kirjata ohjelmaan että vapoa pääomitetaan jolloin mahdollistetaan suurempi riskinotto ja tämän merkittävän hankkeen toteutuminen joka olisi mahdollistanut myöskin eun demonstraatiotuen saamisen

energiapolitiikka voi merkitä myöskin todella paljon uusia työpaikkoja uusiutuvan energian lisäämisen kautta ja on ollut hyvin myönteistä että tässä määrärahakehitys on ollut myönteinen

uskon että lähivuosien aikana paljon työtä ja toimeentuloa tapahtuu maakunnissa mutta myöskin tältä osin suomi kantaa oman vastuunsa tässä yhteisessä ilmastohaasteessa

sitten haluan nostaa yhden yksityiskohdan joka ei ole varsinaisesti budjettiasia mutta on tärkeä suomelle ja tärkeä työllisyydelle ja se liittyy kaivostoiminnan edellytyksiin

ensinnä pieni yleishuomio

mutta puhemies tämä lakiesitys on saanut hyvän vastaanoton alan toimijoitten keskuudessa ja metsästäjien keskuudessa erityisesti ja se on tietysti hyvä lähtökohta tälle lakiuudistukselle

nyt paraikaa valmistellaan työ ja elinkeinoministeriössä kaivoslakia joka on hyvin haasteellinen laki jossa pitää yhdistää monenlaisia intressejä

mutta elinkeinopolitiikan ja työllisyyspolitiikan näkökulmasta pidän tärkeänä ja välttämättömänä että uusikaan laki ei vaikeuta kaivostoiminnan aloittamista ja käynnistämistä suomessa koska niin paljon strategiassamme olemme laskeneet kaivostoiminnan varaan työllisyysnäkökohdan aluekehitysnäkökohdan ja suomen menestymisnäkökohdan kautta

metsästäjät tekevät todella tärkeää työtä riistakannan hallinnassa jos näin voi sanoa säästävät yhteiskunnan kustannuksia ja monia inhimillisiä kustannuksia esimerkiksi hirvikannan kohtuullistamisella

on tärkeää että päätösvaltaa siirretään ja on jo siirretty tuonne aluetasolle esimerkiksi näiden petoeläinten kaatolupien osalta

nämä lähinnä ystävällisenä viestinä hyvälle ministerille johon me luotamme tietysti kaikki yli puoluerajojen niin kuin täällä on todettu

puhemies

mitä tulee sitten aluehallinnon uudistamiseen joka koskettaa myöskin työvoima ja elinkeinoministeriötä ja alueita on tärkeää että näistä uusista elinkeino luonnonvara ja ympäristövirastoista saadaan toimivia yksiköitä jotka voivat palvella maakuntien yrityksiä ja ihmisiä nykyistä tehokkaammin vielä koota voimavaroja ja aikaansaada toimintaa joka on tuottavaa ja tuloksellista ja johtaa koko maan vahvaan myönteiseen kehitykseen ja maakuntien suomen myönteiseen kehitykseen

me emme hyväksyneet sitä keskittämislinjaa mitä siihenkin eräiltä osin ainakin sisältyi

riistanhoitoyhdistyksen osalta ei ole ainakaan merkittäviä muutoksia tulossa ja tämä maakunnallinen riistahallinto säilyy edelleenkin alueen tuntijoitten käsissä

me edellytämme sitä että koko maan liikenneverkostoa kohdellaan tasapuolisesti tasapainoisesti ja myöskin maaseudun ja maakuntien perusedellytykset jotka liittyvät liikenteeseen hoidetaan nykyistä paremmin

pidän tärkeänä että kun nyt näitä alueella toimivia henkilöitä on nimitetty riistapäälliköiksi niin pidettäisiin jatkossakin tämä kunniakas nimike voimassa joka kuvaa hyvin tämän toimijan tärkeää tehtävää

tämän toimialan osalta on todella tehty paljon ja myönteistä ja valtion talousarviossa on hyviä esityksiä jotka palvelevat yhteistä isänmaatamme

itse tapasin pudasjärvellä sen alueen poroisäntiä ja kyllä siellä aito huoli on oman elinkeinon tulevaisuudesta jatkuvuudesta ennen kaikkea siinä mielessä löytyykö jatkajia tänne poroelinkeinon pariin

varsinaisessa puheenvuorossa tarkastelen vähän laajemmin talouspolitiikan perusteita mihin oli kovaa kiinnostusta mutta sen sanon että puheenjohtaja pääministeri vanhasen linjaus puoluevaltuuskunnassa sisälsi selvän viestin että talouslamassa pitää myöskin parhaiten toimeen tulevien osallistua taloustalkoisiin

oli ilo huomata eilen että valtiovarainministeri katainen oli tullut samoille linjoille ilmeisesti sdpkin on samalla linjalla että eiköhän me tämä tältä pohjalta saada hoidettua

te ette sitä halunneet poistaa ja sen takia teidän tarjouksenne on pienempi ja huonompi suomalaisten kuntien kannalta

edustaja outi mäkelä antoi kokoomuksen puolelta vastauksen tähän perustuslakitulkintaan ja oli harmillista että perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja edustaja koskinen ehti lähteä salista vaikka yritin pidätellä häntä viimeiseen asti

mutta toivon mukaan sosialidemokraattien puolelta löytyisi nyt vastaus siihen sopiiko tämä edustaja outi mäkelän tulkinta kokoomuksen tulkinta teille

silloinhan tässä ei hallituksen puolella ole mitään ongelmaa jos luovilla ratkaisuilla asia hoidetaan niin kuin annettiin ymmärtää ja mitä ilmeisesti jo ministeri stubbkin oli kuvannut niin että sopiiko tämä

tähän riittää oikeastaan lyhyt vastaus ei mene puolta minuuttiakaan kyllä tai ei

keskusta tähtää pidempiaikaiseen ohjelmaan jolla suomen talous saadaan nousuun miten saamme tämän talouslaman maksettua ja siinä yhtenä osana on hyväksyminen kokonaisveroasteen nousulle

tarvitaan työurien pidentämistä jossa on työryhmä kolmikantainen käytännössä pohtimassa miten todellista työssäoloaikaa voidaan jatkaa ja useita toimenpiteitä joista yksi tärkeä osa on kyllä veropolitiikka

mutta varsinaisesti tähän lakiesitykseen ja mietintöön

nyt päätettävä lakihan on yksi niistä toimenpiteistä mitä eduskunnan puolelta ainakin hallintovaliokunnan puolelta on pitkään vaadittu eli näiden biometristen tunnisteiden käyttöönotto

haluan muistuttaa myös siitä että täällä on näiden tietojen käyttämisen osalta hyvin tarkat ja selkeät säädökset ja myös siitä ketkä pääsevät niitä käyttämään ja tässä mielessä kyllä tämä vasemmiston puolelta tuleva pelko ja epäily on voisi sanoa näin hätävarjelun liioittelua

ministeri antoi vastausta tähän turvemaitten raivauskieltoasiaan ja nyt pitää tietysti ministerille antaa kannustusta ja kaikki se tuki jotta lopputulos ei ole sellainen että uusien turvepeltojen raivaaminen kiellettäisiin koska se on nimenomaan kehittyvän karja suomen kannalta erittäin huono asia

siellä laajenevat karjatilat haluavat ja joutuvat hankkimaan lisää peltoa lannanlevitysvaatimusten ja rehuomavaraisuuden osalta ja tässä mielessä nyt pitää kaikki voima pistää siihen että tällainen hölmö esitys joka on suomen karjatalouden ja omavaraisuuden kannalta huono asia ei toteudu

sitten tähän makeraan ja näihin selvityksiin mitä te mainitsette

ymmärrän että teillä on tahtoa varmistaa tulevaisuus mutta minusta olisi välttämätöntä että tämän hallituskauden aikana kuitenkin tehdään sellaiset ratkaisut jotka turvaavat kestävällä tavalla ja pitkäjänteisesti maatalouden investointien rahoituksen että ne eivät mene vuosittaiseen budjettirahoitukseen

esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi turvallisuustutkintalaki

tavoitteena on saattaa onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkintaa koskeva lainsäädäntö ajan tasalle sekä täyttää perustuslaista ja suomea sitovista kansainvälisistä velvoitteista johtuvat vaatimukset

turvallisuustutkinnan tarkoituksena on yleisen turvallisuuden lisääminen onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäiseminen sekä onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen torjuminen

ja turku titaattikirjatut ja toimivaltuuksien turvallisuustutkintaa tekevien tutkijoiden toimivaltuuksiin ehdotetaan tehtäväksi lukuisia täsmennyksiä

puhemies

hallintovaliokunta yksimielisesti puoltaa lakiesityksen hyväksymistä ja pitää sitä saatujen selvitysten mukaan tarpeellisena ja perusteltuna

arvoisa puhemies

ministeri pekkarisen vastaus kuvaa sitä vakavuutta ja varmuutta millä hallituksen piirissä on suhtauduttu tähän talouden haasteeseen

se on juuri oikea tapa elikkä analysoidaan tarkasti mitä toimenpiteitä tarvitaan jotta me saamme tämän taloustilanteen kääntymään nousuun

paras selonteko antaa hyvät peruslinjat kuntapolitiikan tulevaisuuden rakentamiselle ja ne jotka ovat tämän paras selonteon lukeneet havaitsevat sen että siellä keinovalikoimassa ei hallituksella ole kuntien pakkoliitoksia

ei niin että me lyömme täällä nokkiin miljardi sinne miljardi tänne mikä on ollut vasemmisto opposition linja vaan harkitusti mietitään mitä täsmätoimia tarvitaan jotta rahoitusmarkkinat toimivat ja jotta voidaan toteuttaa investointeja joissa euro per työpaikka vaikutus on mahdollisimman suuri siis yksityisiä investointeja mutta varmasti myöskin julkisia investointeja rakentamisen asuntotuotannon vesihuollon ynnä muitten osalta

se on sieltä rajattu ulos

tämä pakkoliitos sana on pikemminkin ollut kokoomuslaisten helsinkiläispoliitikkojen ohjenuorana kun maakuntiin päin on katsottu ja esitetty ratkaisumalleja

ja kun tämä paketti tulee helmikuussa eduskuntaan niin uskon että me kaikki voimme olla tyytyväisiä että se on hyvin harkittu ja johdonmukainen paketti tämän hallituksen hyvän talouspolitiikan linjan jatkeena

koko kuntatalouden ja suomenkin talouden kannalta on isoin yksittäinen kysymys miten isoimmilla kaupunkiseuduilla saadaan todellista yhteistyötä aikaan tuottavuuden parantamista ja tuloksellisuutta

eli nyt tämä paras hanke on ollut pitkälle maakunnissa tapahtuvaa toimintaa mutta isommat kaupunkiseudut ovat jääneet tämän todellisen rakenteisiin menevän yhteistyön ulkopuolelle ja se on isoin kysymys kun katsotaan kuntatalouden kokonaisuutta

meillä on kuntakenttä ja kuntien palvelutuotanto erittäin isojen haasteitten edessä

osassa alueita ja kuntia huoltosuhde muuttuu radikaalisti heikompaan suuntaan elikkä työssä olevien määrä suhteessa niihin jotka eivät ole työssä vaan huollettavina määrä tulee muuttumaan voimakkaalla tavalla

arvoisa herra puhemies

juha sipilän hallitus sai erittäin kovan tehtävän hoidettavakseen

kuntien tulopohja on hyvin erilainen riippuen maantieteellisestäkin sijainnista ja niistä luontaisista edellytyksistä mitä valtionkin toimesta kunnille on rakennettu

edellisen kauden aikana suomen kilpailukyky rapistui työttömyys kasvoi nopeasti ja valtio velkaantui suunnattomalla tavalla

monet hallituksen uudistukset jäivät toteuttamatta ja voi sanoa että tässä mielessä sipilän hallitus on jopa kohtuuttoman kovan tehtävän edessä

monissa kunnissahan on valtion toimesta vuosikymmeniä pidetty yllä rakenteita yliopistoverkostoa julkista liikennettä ja monia muita tekijöitä jotka ovat parantaneet näitten kaupunkien kehitysedellytyksiä ja tällä tavalla valtio on osallistunut vahvasti kaupunkien kehittämiseen

mutta luotan että tällä ohjelmalla suomen talous saadaan kestävälle kasvu uralle ja velkaantumistahtia hidastettua ja sitä kautta mahdollisuus myöskin tulevaisuudessa turvata hyvinvointiyhteiskunnan tärkeää perustaa

mutta meillä on taantuvia alueita sitten joissa elinkeinorakenteen kehittämiselle ei ole samoja edellytyksiä ja ne tarvitsevat toimenpiteitä

tämän hallituksen ohjelman tärkeä sisältö on parantaa työn tekemisen kannattavuutta sekä edistää veropolitiikalla työllistämistä

minusta tulevien vuosien ja oikeastaan seuraavien hallitusneuvottelujen tärkein kuntapoliittinen kysymys on miten saadaan päätökseen oikeudenmukainen valtionosuusjärjestelmä

yrittäjyyden ja omistajuuden sekä yrityksen rahoituksen vahvistaminen on tärkeä asia koska me tarvitsemme lisää yrittäjiä lisää työnantajia ja niitä jotka voivat tarjota työpaikkoja

sehän oli hyvin pitkälle ministeri kiviniemen pöydällä mutta tästä taloussuhdanteesta johtuen sitä ei hallituksessa saatu valitettavasti läpi vietyä mutta se on seuraavien hallitusneuvottelujen tärkeä asia elikkä olosuhdetekijöitten kuten kansansairauksien parempi huomioiminen rahoitusjärjestelyissä

nyt saatiin kiitos hyvän hallituksen harvaan asuttujen kuntien tilannetta helpotettua ja saaristokuntien asiaa helpotettua

julkisen talouden säästöt ovat kipeitä asioita ja täällä erityisesti koulutussektorin säästöistä on aivan oikein ymmärrettävästi puhuttu

mutta ison osan kuntakenttää hoitaminen valtionosuusjärjestelmän kehittämisellä on aivan välttämätöntä koska niillä alueilla pelkät kuntarajojen muutokset eivät tuo ratkaisua eivätkä pelastusta palvelutuotantoon

mutta täällä jo keskustelussa esillä ollutta kuntien menokasvun hillintää pitää tehdä joka puolella ja pitää ennakkoluulottomasti hakea uusia ratkaisuja miten palvelutuotannossa otetaan käyttöön niin sanotut parhaat käytännöt

tarvitaan myöskin rakenteellisia uudistuksia jotka tuovat pitkällä tähtäimellä meidän talouteen kestävyysvajeen umpeen kuromista ja näistä tämä sote uudistus on merkittävin

tässäkin ministeri on ollut aktiivinen ja tätä samaa linjaa pitää jatkaa miten parhaat käytännöt otetaan koko maassa käyttöön koska meillä on erittäin suuria eroja saman kokoisten kuntien palvelutuotannon kustannuksissa kun katsotaan asukasta kohti

oli sinänsä harmillista että neljä vuotta meni tämän asian valmistelussa ilman juurikaan tuloksia mutta nyt on hallituspuolueitten yhteinen linjaus olemassa

ja kun siihen vielä tulee parlamentaarinen seurantaryhmä mukaan tämän uudistuksen kautta niin pystytään varmasti sosiaali ja terveysmenojen kasvupainetta hillitsemään

tässä mielessä olen luottavainen siihen että suomalainen kuntajärjestelmä tulee pitämään pintansa myös tulevaisuudessa ja se tulee säilyttämään tärkeän roolin hyvinvointiyhteiskunnan eräänä tärkeänä perustana

sekin on ollut vuosikausia puheina ainakin vaalikentillä mutta koko ajan on tullut uutta lainsäädäntöä uusia normistoja ja erilaisia tarkastus ja lupaprosesseja jotka ovat vaikeuttaneet myöskin ihmisten elämää ja ennen kaikkea yritystoiminnan ja erilaisten investointien etenemistä